jos seuraava ky

täällä todetaan muun muassa että vastuutyön tekijä on tarpeen erityisesti silloin kun iäkäs henkilö saa runsaita ja säännöllisiä kotiin annettavia palveluita ja hänen vastuullaan on myöskin katsoa että omaishoidon tuella olevien asema on turvattu ja heille on riittävät tukipalvelut sitten annettu

jos omaishoitaja sairastuu silloin hänelle pitää tämän uuden tämän lakiesityksen puitteissa turvata myöskin ne nopealla aikataululla saatavat tukipalvelut niin että omaishoidettava ei joudu vaikeaan asemaan

arvoisa herra puhemies

tässä esimerkiksi juuri tämä lyhytaikainen perhehoito on yksi niistä muodoista jonka nämä vastuuhenkilöt pyrkivät löytämään sieltä kunnan palvelurepertuaarista

nimittäin tällä hetkellä jos siellä on vaikkapa televisioruudun ääressä omaishoitajia tai omaishoidettavia katsomassa tätä tilannetta he muistavat että muutama kuukausi sitten teidän edustajanne istui tässä samaisessa aitiossa

nyt käsitellään lain jatkoa ja se on hyvä asia

en usko että vasemmistoliitonkaan kannattajat olisivat kovin hyvillään siitä että te nyt poistaisitte tämän lain ja veisitte meidän tietyltä yrityssektorilta toimintaedellytyksiä ja aiheuttaisitte irtisanomisia

totesin tuossa hetki sitten jo sen että nyt meillä tästä lääkärien koulutusputkesta on vihdoinkin valmistumassa enemmän lääkäreitä kuin aikaisemmin

kuten täällä edustaja sarkomaa totesi kokoomuksella tahtotila oli näiden asioiden korjaamiseen ja minä kysyn nyt sitten teiltä

mutta se ei tietenkään ole pelkästään se juttu että lääkäreitä koulutetaan vaan myös sitä tapaa jolla terveyskeskuksissa töitä tehdään täytyy kehittää ja sitä me olemme jo kaste rahalla edellisen hallituksen aikana suomessa saaneet tehtyä

arvoisa puhemies

vanhuspalvelulain valmistelu on kulkenut hyvin pitkän tien

se on tämä toimiva terveyskeskus hanke

viime hallituskauden lopussa edeltäjäni ministeri risikko aloitti vihdoin kauan kaivatun lain valmistelutyön silloisen opposition välikysymykseen antamansa vastauksen lupauksen mukaisesti

millä tavalla johtaminen tapahtuu näissä terveyskeskuksissa ja millä tavalla me voimme parantaa työprosesseja ja tehdä terveyskeskuksista ihan aidosti sellaisen hyvän työpaikan johon myöskin nuoret lääkärit haluavat tulla

edustaja soini puhui viisaasti ja puhui aivan kuin hallituksen suulla

tämä on nimittäin juuri se mihin me pyrimme

arvoisa puhemies

tässähän on kokemuksia myöskin siitä että silloin kun nuori lääkäri ei pysty konsultoimaan vanhempaa lääkäriä hyvin helposti näitä lähetteitä tehdään myöskin erikoissairaanhoitoon ihan vaan varmuuden vuoksi

arvoisa puhemies

kun viime syksynä nimesin työryhmän jatkamaan edeltäjäni aloittamaa työtä halusin siihen mukaan todellisia vanhustenhuollon asiantuntijoita

ja olen aivan samaa mieltä niiden kaikkien puhujien kanssa jotka totesivat että tämä ei ole puoluepoliittinen kysymys vaan tämä on nimenomaan meidän velvollisuuttamme maksaa tätä kunniavelkaa niille ihmisille jotka ovat tämän maan puolesta taistelleet

sain mukaan myös eduskunnan entisen oikeusasiamiehen riitta leena paunion sekä eläkkeensaajien keskusliiton arja ojalan ja vanhus ja lähimmäispalvelun liiton vappu taipaleen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mutta sen kysyn onko edustajalla jotain sitä vastaan että sieltä terveyskeskuksesta löytyy esimerkiksi naistentautien erikoislääkäreitä mitä tänä päivänä hyvin harvassa terveyskeskuksessa on

paitsi työryhmään osallistuneet myös koko se laaja kirjo lausunnoillaan lakiesityksen valmisteluun osallistunut joukko erilaisista järjestöistä aivan tavallisiin kansalaisiin tulee jäämään historiaan porukkana joka sai tämän lain aikaan

tänä päivänä joudutaan antamaan lähete sinne erikoissairaanhoidon puolelle tai sitten ihminen menee omin varoin erikoissairaanhoitoa hakemaan yksityiseltä sektorilta

se varmasti tästä nykyisestä muodostaan vielä tarkentuu muokkautuu ja sitten me vielä hallituksessa kuuden puolueen kesken käymme läpi ne kriittiset kohdat jotka joka ikisessä puolueessa sitten mahdollisesti nousevat sellaisiksi

kuulin että täällä on siis delegaatio todellakin käynyt tänään tästä asiasta kertomassa ja on harmi että en ole päässyt tätä kertomaan eduskunnalle sekä sitten tämän delegaation jäsenille jo aikaisemmin

nyt tämä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välinen raja aita se on siis hallinnollinen raja aita sieltä murretaan pois ja ihminen pääsee siirtymään palvelusta toiseen sujuvammin kuin tähän asti byrokratiaa saadaan karsittua

sen jälkeen hallituksen esitys tänne eduskuntaan tuodaan ja siinäkin vaiheessa vielä kun eduskunta sitä käsittelee voidaan niitä viilauksia tehdä jos niikseen tulee

me oppositiossa silloin vaadimme että kunnille ja

ja sinisillä jos niitä verorahoja joita valtio oli laskemassa kansalaisilta olisi vähän rukattu niin olisi saatu ehkä kunnille sitten tähän omaishoidon tuen kehittämiseenkin enemmän sitä rahaa laitettua

pidän äärimmäisen tärkeänä ja hyvänä lainsäädäntötapana sitä että kaikissa vaiheissa se saatu palaute otetaan ihan vakavasti huomioon ja sitten valiokunnassa kun asiantuntijoita kuullaan toivottavasti siinä vaiheessa laki on muotoutunut sellaiseksi että asiantuntijatkin voivat sanoa että tämä on hyvä laki pistäkää vaan eteenpäin

nyt vihdoinkin vanhuspalvelulaki on täällä eduskunnassa käsittelyssä

nyt me elämme hyvin erilaisessa taloudellisessa tilanteessa ja siitä huolimatta meillä on kirjattu hallitusohjelmaan se että tämä verovapaus selvitetään

koko ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä siitä miten turvata laadukkaat palvelut niille iäkkäille henkilöille jotka eivät enää selviydy omin avuin vaan tarvitsevat tukea meidän palvelujärjestelmästämme

kiitos tästä kysymyksestä

se on liian pitkä teksti luettavaksi mutta tässä kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyväksi ei ainoastaan siitä millä tavalla hoito ja hoiva taataan vaan laajemminkin siellä kunnan alueella eri sektoreilla hallinnonrajat ylittävällä tavalla pitää ottaa se huomioon ja myöskin järjestötoiminta pitää pystyä ottamaan siihen ikääntyneiden ihmisten

arvoisa puhemies

kunnan yleisiin velvollisuuksiin tulee tämän lain myötä kuulumaan palveluiden riittävyyden ja laadun vuosittainen arviointi

erva alueiden vastuulle kuuluu koordinaatio suunnittelu ja viranomaistehtäviä muun muassa koulutuksen koordinaatio mitä tulee sosiaali ja terveydenhuoltoon

hyvä

ikääntyneen ja hän hyvän ikääntymisen ajan turvaksi

sitten pienten erityisryhmien vaativat ja kansallisesti keskitettävät hoidot voidaan myöskin sinne erva alueelle sälyttää

riittävien voimavarojen varaaminen ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseen sekä iäkkäiden sosiaali ja terveyspalveluihin se myöskin on velvoitteena tässä laissa

mutta työ on vielä siltä osin kesken kuinka yksityiskohtaisesti tässä vaiheessa voidaan mennä mitkä ovat ne eksaktit hoidot mitkä ovat ne eksaktit potilasryhmät jotka voidaan sitten ervan vastuulle sälyttää

palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta täytyy huolehtia ja toki myöskin asiakkaan kielelliset oikeudet on turvattava

vanhusneuvosto tulee lakisääteiseksi velvollisuudeksi kaikkiin suomen kuntiin ja sen toimintaedellytysten ja vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi heillä täytyy myöskin olla asema siinä päätöksenteon koneistossa

arvoisa puhemies

edustaja rauhala tarttui hyvin tärkeään kysymykseen

arvoisa puhemies

ministeri katainen totesi kolumnissaan että yhteistyö pitää aloittaa siitä että puhutaan totta ja totesi myös viisaasti että kaikki viisaus ei asu hallituksessa

tässä on hyvä huomioida että nyt lakiesityksessä korostettu sääntely on laajempi ja velvoittavampi kuin terveydenhuoltolain säännös iäkkäiden neuvontapalveluista ja tältä osin terveydenhuoltolaista voidaan tätä koskeva pykälä nyt poistaa

päinvastoin hallitus on tuomassa suomalaisille perheille enemmän valinnanmahdollisuutta kun meillä tänä päivänä on tuo kotihoidon tuki ja sitten meillä on se kokopäiväinen päivähoito että siinä välimaastossa olisi sellaisia kannustimia joilla perhe pystyisi paremmin yhdistämään myöskin työtä ja lasten hoitoa

ministeri kiviniemi totesi että lokakuussa ei ollut tiedossa tämä kuntien taloudellinen tilanne

lain kautta vahvistuu myöskin ikäihmisten oman äänen kuuluminen ja vaikutusmahdollisuudet niin yksilötasolla kuin sitten myöskin kunnan poliittisessa päätöksenteossa

arvoisa puhemies

kokonaisuutena valtion euromääräinen rahoitus siis kasvaa mutta kuntien menot kasvavat huomattavasti enemmän ja kuntatalous kiristyy

oikeusministeriö omassa lausunnossaan silloin kun palautekierros tästä käytiin totesi että tämmöinen eksakti ikäraja on täysin mahdoton säätää

meillä on tämän vuoden loppuun asti sosiaali ja terveysministeriössä työskentelemässä työryhmä joka on tuomassa ratkaisua jossa päivähoitomaksut olisivat tuntiperusteisia

vaikeisiin asioihin vaikeisiin ongelmiin ei saisi koskaan hakea yksinkertaisia ratkaisuja ja se millä tavalla meillä lähestytään mielenterveysongelmaisia millä tavalla meidän palvelumme vastaavat sitten sitä palveluntarvetta siinä on todella iso kokonaisuus jota pitää pystyä lähestymään monelta eri kantilta

sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteet ovat juuri ne mitkä edustaja soini on lukenut ilmeisesti tänään julkistetusta lainvalmistelutyöryhmän toimeksiannosta siinä mielessä hyvä että ollaan tästä asiasta samaa mieltä

näin siis lokakuussa kuntaliitto josta te äsken hyvin kunnioittavaan sävyyn totesitte että te nyt odotatte kuntaliiton pakettia ja laskelmia siitä millä tavalla hallituksen täytyy toimia

työnantajia kannustettaisiin siihen että he ottaisivat työntekijöitä myöskin osapäivätöihin ja sitten tuo osapäivähoito mahdollistuisi ja sen lisäksi sitten tulisi taloudellista tukea myöskin perheille kotihoidon tuen tapaan mutta vain tähän osa aikaiseen

palvelut on toteutettava niin että ne tukevat iäkkään henkilön hyvinvointia terveyttä toimintakykyä itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta sekä ehkäisevät ennalta muuta palveluntarvetta

sen vuoksi se ikäraja on täältä lakiluonnoksesta otettu pois ja työryhmä on tehnyt myöskin aika mittavaa työtä kustannusten laskemisessa

arvoisa puhemies

meillä suomessa on valitettavasti palveluiden painopistettä päästetty siirtymään kaikkein raskaimpaan hoitoon ja hoivaan terveyden edistämisen ja ylläpidon sijaan

silloin kun tällainen tragedia tapahtuu pitää miettiä paitsi sitä millä tavalla pystytään tukemaan niitä ihmisiä jotka ovat olleet näiden murheellisten tapahtumien kohteena siinä lähipiirissä siellä yhteisöissä myös tietysti sitä millä tavalla hallitus pystyy paremmin hallinnollisin toimenpitein varmistamaan sen että meidän palvelujärjestelmämme toimii ettei siellä ole sellaisia vuotokohtia joiden läpi sitten jotkut ihmiset pääsevät putoamaan ja näin olen jäävät ilman tarvittavaa tukea ja hoitoa

ennaltaehkäisyyn ja oikea aikaiseen hoitoon ei ole panostettu riittävästi mikä on osaltaan johtanut myös ikääntyneiden kasvavan laitoshoidon tarpeeseen

kuitenkin meillä on tietoa riittämiin siitä miten ennaltaehkäisyllä varhaisella puuttumisella kuntoutuksella pystytään estämään ennenaikainen toimintakyvyn heikkeneminen

tämä on koko meidän hyvinvointimme kivijalka se millä tavalla sosiaali ja terveyspalvelut toimivat ei niin että ihmisen kukkaron paksuus määrittelee pääseekö lääkärille vai ei vaan että meillä on toimivat julkiset terveyspalvelut toimivat julkiset sosiaalipalvelut

tätä tietoa löytyy niin suomalaisesta kuin kansainvälisestäkin tutkimuksesta

toisaalta sitten meidän pitää myöskin kansakuntana katsoa joka ikinen sitä omaa toimintaamme millä tavalla me toimimme lähipiirissä huomioimmeko me sen että joku ihminen ei ehkä osaa edes pyytää sitä apua ettemme me kävele ihmisten ohi

arvoisa puhemies

upmn heinolan ja kaukaan tehtailla ihmisiä on ennen näitä tämän viikon irtisanomis uutisia pidetty lomautettuna löysässä hirressä jo miltei vuoden päivät ja on selvästi nähtävissä että samalla tavalla lomautukset tulevat realisoitumaan tämän talven aikana hyvin synkin luvuin irtisanomisiksi

nyt käsittelyssä oleva vanhuspalvelulaki korostaa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ylläpitämistä palveluiden oikea aikaisuutta hoitoketjujen toimivuutta ja ennen kaikkea ihmisen huomioimista kaikissa tilanteissa

sitten toisaalta myöskin se että pitää aina olla se ilmoitusvelvollisuus joka ikisellä ihmisellä jos näkee niin kuin ehkä tässä varkauden tapauksessa on käynyt että ottaa yhteyden viranomaisiin riittävän ajoissa ja kertoo omista havainnoista lisää kysymyksiä veijo painikkeen seisaalleen nousten havainnoistaan

te puhutte niistä rakenteista me puhumme palveluista koska palvelut ovat todellakin se asia joka ihmisiä kiinnostaa kaikkialla suomessa

pitkäaikainen hoito on tämän lain myötä järjestettävä ensisijaisesti kotona tai kodinomaisessa asuinpaikassa ja laitoshoitona vain jos siihen on lääketieteelliset perusteet

tämä viesti on varmasti kantautunut myöskin hallituksen korviin koska useat talouden asiantuntijat ovat siitä jo usean kuukauden ajan keskustelleet

siellä on myös sosiaalityöntekijä joka menee sinne syrjäkylälle aivan kuten entisaikaan kauppa autot kävivät ja käyvät syrjäkylillä edelleenkin

mitkä ovat ne konkreettiset lisätoimenpiteet joilla hallitus varautuu auttamaan näitä irtisanomisen kohteeksi joutuneita kansalaisia

täällä kyllä on aika vahvasti todettu että viivytyksettä pitää suunnitelman mukaiset palvelut tälle iäkkäälle ihmiselle antaa

se millä tavalla me viemme niitä palveluita sinne ihmisten ympäristöön sinne syrjäkylille on tässä se olennainen asia

jo tämä kysymys on tällä erää niitä tarvitaan

lakiesityksessä painotetaan palvelutarpeiden monipuolista ja moniammatillista selvittämistä yhteistyössä iäkkään henkilön itsensä kanssa tai hänen omaistensa kanssa